se tulee olemaan iso ja merkittävä haaste myös tulevalla

ai nykyisellä uudella eduskuntakaudella ja toivoisinkin että tästä eduskunnasta ja uudesta tulevasta hallituksesta löytyisi tahtoa laittaa meidän työelämälainsäädäntö työttömyysturvalainsäädäntö ja sosiaaliturvalainsäädäntö siihen kuosiin että olisi järkevää vastaanottaa työtä ja kaikesta työstä tulisi kannustavaa että se työ olisi aidosti parasta sosiaaliturvaa mitä täällä on iän kaiken hehkutettu

sen takia olen nostanut keskusteluun liikenteen hinnoittelukysymystä ja sitä millä tavalla me aidosti pystymme vaikuttamaan siihen mitä liikkuminen tässä maassa maksaa

puhelinlankaverkon purkamisen yhteydessä kansalaisille luvattiin toimivat langattomat yhteydet

piirainen

tämä lupaus ei nyt toteudu koko maassa

miten hallitus voi hyväksyä yleispalveluvelvoitteen keventämisen teleyritysten toiveen mukaisesti tilanteessa jossa ei ole varmistettu alueellisesti kattavien korvaavien verkkojen toimivuutta

olemme käyneet keskustelua rahoituksesta rahoituksen tulevaisuudesta ja siitä millä tavalla jatkossa perusväylänpitoa linjataan

vrn ja raiteille siirrettävän raskaan liikenteen osalta olemme myös käyneet keskusteluja siitä missä hiertää ettei raskasta liikennettä pystytä tänä päivänä siirtämään paremmin tuonne radoille

haluan edelleen korostaa sitä että tämä muistio ei ole todellakaan lähtöisin liikenne ja viestintäministeriöstä eikä sitä ole valmisteltu ministerin antamien ohjeitten mukaan

ongelmana on ratojen kantavuus routavaurio ongelmat ja sähköistämistarpeet ja näihin kaikkiin meidän täytyy pitkäjänteisesti paneutua ja puuttua jotta saadaan raideverkosto siihen kuosiin että siellä pystytään raskaampaa tavaraa liikuttelemaan

siinä mistä lähtökohtaisesti lähdetään liikennepoliittisessa selonteossa liikkeelle uuden liikennepolitiikan ja uuden suunnittelun toiminnassa yksinkertaisesti on kyse siitä että otetaan vanhan suunnittelun ja tekemisen rinnalle käyttöön kaikki uusi teknologia kaikki uusi suunnitteluosaaminen millä mahdollistetaan se että myös näitä erittäin isoja yhteysvälihankkeita pystytään jatkossa toteuttamaan myös niillä valtion vähenevillä resursseilla

arvoisa herra puhemies

ministeri virkkunen viime viikon kyselytunnilla väititte

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

allekirjoittaneella on ihan lähipäivinä tapaaminen vrn johtajan aron kanssa ja vaikka nämä asiat sekä muut omistajakysymyksiin liittyvät asiat kuuluvatkin heidi hautalalle nostamme esille myös nämä tavaraliikenteeseen liittyneet epäkohdat mitä on ollut viime aikoina esillä mutta myös tämän lipunmyyntikysymyksen ihan tästä tasa arvonäkökulmasta katsoen koska on tullut hyvin paljon palautetta meille liikenne ja viestintäministeriöön lapsiin kohdentuneesta palvelusta mutta myös eritoten vanhuksiin kohdentuneesta palvelusta

ilmasto ja energiapolitiikalle asetettuihin tavoitteisiin ei päästä ilman konkreettisia toimia eikä energiansäästössä ja tuotannossa tapahdu kehitystä ilman mittavia julkisia panostuksia tutkimukseen kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin

saatavissa rahaa on raidepuolen hankkeisiin älyliikenteeseen kolmas maa yhteyksiin ja eritoten lentokenttien ja satamien läheisyyteen saatettaviin yhteyksiin

korkeakoulujen maksullisen toiminnan laajentaminen

energiatutkimus on monissa maissa öljykriisin jälkeen vähentynyt mutta suomessa kehitys on onneksemme ollut päinvastainen ja siten edellytykset jatkuvalle kehitystyölle ovat erinomaiset

kotimainen liikennepolitiikka on se paikka jossa meidän on linjattava meidän valtateidemme tulevaisuutta niiden kehittämistä ja pitkäaikaista kunnossapitoa

arvoisa puhemies

ja kiistääkö ministeri virkkunen selkeän strategisen linjauksen lukukausimaksuista strategian joka tulee hallituksen piiristä

täytyy kysyä ministeri lindeniltä kuinka voi olla sitten että kentän viesti on täysin ristiriitainen siihen nähden mitä ministeri meille täällä kertoo

suomesta löytyy huippuosaamista useillakin energia ja ilmastoteknologian alueilla joten meillä on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä aktiivisin toimin tulevasta markkinamuutoksesta

ja ei voi olla niin että terveen järjen käyttö ei olisi meidän rautatieyhtiössämme sallittua enkä myöskään usko että se on ollut yhtiön linjaus tai tavoite

haetaan yhteistyötä opetusministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön kanssa että voitaisiin ne vähäiset voimavarat saattaa parhaaseen mahdolliseen käyttöön jotta kaikkia kansalaisia kyettäisiin palvelemaan asuivatpa he sitten helsingissä tai utsjoella

meillä kentällä toimii monella tavalla väsyneitä ja monella tavalla ahdistuneita toimijoita ja näitä tilanteita eteen tulee

mutta että oletettaisiin että me tumput suorina täällä seisomme ja olemme tekemättä mitään niin voin vakuuttaa että ministeri hautalan kanssa tähän asiaan yhdessä pureudumme

onko kohtuullista vaatia kansalaisia asentamaan lisäantennit ja kokeilemaan palveluiden toimivuutta itse kun ministeriössä on hyväksytty toimivan verkon alasajo varmistamatta riittäviä velvoitteita matkapuhelinverkkojen peitolle ja operaattoreiden yhteiskuntavastuulle

siksi suomen on mielestäni satsattava erilaisten prototyyppien valmistukseen ja testaukseen ja lähdettävä ennakkoluulottomasti kokeilemaan niitä esimerkiksi julkisella sektorilla

ja mikä tietysti kuuluu liikenneministerinä allekirjoittaneelle on turvata ja varmistaa se infra millä raideliikenne tänä päivänä toimii ja varmistaa että vrllä on myös parhaat mahdolliset edellytykset toteuttaa tätä liikennettä

käyttäjälähtöisellä vuorovaikutteisella suunnittelulla sekä sillä että huomioidaan maankäyttö alueiden suunnittelu liikenne ympäristö elinkeinoelämä ja alueiden ihmiset suunnittelussa hyvin vahvasti pystytään löytämään parhaat ja tehokkaimmat tavat tuoda esille ja kehittää meidän yhteysvälejämme mutta myös koko meidän liikennejärjestelmäämme kokonaisuutena

ensinnäkin tässä oli useampi kysymys näistä erilaisista investoinneista liittyen elvytykseen

myös valtakunnallisissa hankinnoissa tulisi kiinnittää huomiota pohjoisen osaamisen merkitykseen ja alueellisten ilmasto olosuhteiden tuntemukseen jotta omillakin toimijoilla olisi mahdollisuudet päästä mukaan maailmanlaajuisiin tarjouskilpailuihin

näkisin että liikenneturvallisuutta parantavat logistiikkaa kehittävät ja ennen kaikkea myös tätä meidän painopistealuettamme vihreää taloutta nostavat hankkeet olisivat tärkeitä

taloudellinen tilanne ei saa johtaa siihen että kehittämistyömme loppuu ja jäämme odottelemaan parempien aikojen tuloa

me olemmekin käynnistäneet toimenpiteet joilla selvitetään näitä erilaisia tarpeita joita meidän alueellamme on jotta meillä siinä vaiheessa mikäli tällainen tilanne eteen tulee että pystymme yhdessä elvyttämään olisi hankkeita käynnistettävissä

kun valtakunnassa pohditaan työurien pidentämistä joutuvat yliopistot ensimmäisinä näyttämään päinvastaista mallia ja pukkaamaan ikääntyneimmän osaamisen eläkkeelle

parannusinvestointeja valtion tasolla pyritään tekemään järkevästi ja veronmaksajien eurot asianmukaisesti ja järkevästi hyödyntäen eikä ole todellakaan tarkoitus tehdä mitään karsintalistoja eikä ole todellakaan tarkoitus suunnitella niitä tämän hallituskauden aikana päätettyjä hankkeita kokonaan uudelleen vaan tuoda niitä uuden liikennepolitiikan mukaisia elementtejä mukaan siihen suunnitteluun jolloin huomioidaan koko liikennejärjestelmän kehittäminen yhtenä kokonaisuutena mikä tuo parhaat yhteiskunnalliset hyödyt sekä tälle maalle että myös maakunnille ja alueille

ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavalla länsimaiden ja kehitysmaiden ihmisten arkeen ja lisäksi vaikutukset kohdistuvat eri tavalla miehiin ja naisiin

kajaania ja kainuuta tämä uusi aluepolitiikka potkaisee kaikkia ikäluokkia koskevasti eli ilmeisesti ministeri virkkunen kavereineen on sopinut jo milloin valot kainuusta sammutetaan sillä rakennemuutosalueelle tällainen koulutustoiminnan alasajo on todellinen kuoleman suudelma

olen ollut tässä tehtävässä reilun vuoden ja täällä hommissa on ollut aikaisemmin vähän muita ja muista puolueista niin että pikkuisen aina suhteuttaa sitä mitenkä paljon kyllönen kerkiää yhdessä vuodessa saada tuhoa aikaiseksi

kaakkois suomen osalta poikkihallinnollista yhteistyötä tehdään hallituksessa vahvasti

ilmastonmuutoksen ja ilmastonmuutospolitiikan vaikutusten arviointi suhteessa sukupuolten väliseen ja taloudelliseen tasa arvoon jäi varsin vähäiseksi selonteossa

jos minulla olisi se joulupukin rahapussi edustaja tuupainen niin minähän tästä saman tien lykkäisin sen säkin selkään ja lähtisin usvaamaan sinne jyväskylään ja pistettäisiin tie kuntoon

meillä on olemassa oma venäjä ministerityöryhmä jossa selvitetään kokonaisuutena niitä tarpeita ja mahdollisuuksia mitä venäjä yhteistyössä tänä päivänä ja tulevaisuudessa pidemmällä aikajänteellä tarvitaan ja myös liikenne ja viestintäministeriö on siinä työssä vahvasti mukana

elikkä sanoisin näin että silloin kun puhutaan talouden elvyttämisestä niistä kysymyksistä mitkä ovat meille kaikille tärkeitä pitää olla sitten tieto siitä mitä oikea käsi toteuttaa ja vasen käsi on haaveilemassa

aikooko hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteensä ja vastata itse aluepoliittisista koulutusstrategioista ja ratkaisuista vai väitetäänkö täällä että yliopistojen on ilman riittävää rahoituspohjaa hoidettava myös aluepoliittiset ratkaisut hallituksen puolesta

mutta valitettavasti meillä on tällä hetkellä miljardin korjausvelka siellä muullakin perusväylänpidon osastolla joten siinä vaiheessa kun päästään sitä korjaamaan niin uskoisin että myös tämä avaruudellisen ulottuvuuden omaava tie saadaan kuntoon

sen sijaan kansallisesta näkökulmasta vaikutukset kohdistuvat jonkin verran voimakkaammin miehiin koska energiantuotanto ja energiaa paljon käyttävä tuotanto ovat ensi vaiheessa suurempien muutospaineiden kohdalla miesvaltaisilla aloilla

kuten uotila täällä sanoi niin olen lukenut aika monta puheenvuoroa siitä että lisävelkaa ei saa ottaa ja taloutta on pidettävä tiukalla mutta että liikennepuolella tämä vastaava kuvio ei näytä pitävän paikkaansa

arvoisa herra puhemies

ja eritoten se suurin piirtein miljoona joka on pystytty elyille osoittamaan ei riitä niihin tarpeisiin eikä niihin hankkeisiin joita sieltä listoilta löytyy

mikä on yhteiskuntamme kantokyky

selontekotyössä pyritään löytämään ratkaisut tähän perusväylänpidon rahoitukseen pitkäjänteisellä tavalla niin että meidän väyläverkostostamme pidetään huolta nyt ja huomenna

kaikki liikenteen maksuasiat ovat meillä selvityksessä työn alla parastaikaa ja katsellaan parhaita mahdollisia ratkaisuja sen mukaan miten voidaan tätä yhteiskunnan toimeliaisuutta ja tekemistä tukea eikä niin että rangaistaisiin erilaisilla maksuilla ja veroilla sitä kautta että esimerkiksi tavaraliikenne ei toimisi raiteilla järkevämmin tänä päivänä

pienituloinen ei pysty siinä mittakaavassa osallistumaan yhteisiin energiatalkoisiin kuin olisi todellinen tarve

nyt täällä on puhuttu vain yksityistieverkosta

tämä hallituskausi on tuonut jo useamman luvan ja edelleen ainakin kokoomuspuolue on rakentamassa vielä näiden rinnalle lisää ydinvoimaa

minulle siitä voi kyllä huutaa ja räksyttää ihan mielin määrin mutta tosiasia on se että jos me emme yhteisin päätöksin tee sitä ratkaisua tulevina vuosina että perusväylänpidon taso nousee niin sitten voi jokainen katsoa aamulla peiliin että syyllisiä ollaan

nyt täytyy kyllä kysyä tästä verotusasiasta

tuntuu ettei nyt oikein enää tiedosteta sitä mitä ydinvoimapäätöksiin liittyvät kansantaloudelliset riskit aidosti ovat

arvoisa herra puhemies

mikähän muu kuin uusiutuva energia tarjoaa tuhansia työpaikkoja siellä missä esimerkiksi perinteinen massa ja paperiteollisuus on tullut tiensä päähän

arvoisa herra puhemies

näkisin että tulevissa suunnitelmissa tulevissa tavoitteissa kun hallitukset vaihtuvat olisi syytä nähdä se että myös raideliikenteen tasapainon kehittäminen olisi niissä ohjelmissa ettei tulisi tällaista aallottaista prosessia jossa syntyy sitten miljardien korjausvelat ja erilaiset tarpeet raideverkolle mikä vaikuttaa myös siihen millä tavalla raideyhtiöt kehittävät toimintaansa

tämän esityksen ensisijaisena tavoitteena on yhdenmukaistaa ammattikuljettajien kuljettajana toimimisen edellytyksiä poistamalla yläikäraja taksinkuljettajien osalta

työpajakentältä tulleiden yhteydenottojen mukaan paikalliset te toimistot soveltavat jo paikallisesti uutta sääntöä toisistaan poikkeavilla tavoilla ja tulkinnoilla mikä aiheuttaa toimijoiden keskuudessa suurta hämmennystä

ja tällä hetkellä olen tietoinen siitä että uudelleen suunnittelu ja selvittely ovat alueen toimijoiden kanssa käynnissä ja olen saanut tiedon viimeksi tänä päivänä päivitettyäni asiaa että tämän vuoden loppuun mennessä suunnittelu on valmis

raskaan kaluston linja auton ja kuorma auton kuljettajilta on poistettu sama yläikäraja ajokorttisäännöksistä koska eu ei salli enää jäsenvaltion asettaa sellaisia

mielestäni uusiutuva energia voi tarjota kauan kaivattua nousua myös suomen metsä ja konepajateollisuudelle

on olemassa vahvat edellytykset tehdä biotaloudesta yksi johtavista suomalaisista elinkeinoista

nuoret joutuvat siis entistä nopeammin työttömiksi työnhakijoiksi odottamaan jälleen uutta kelpoisuutta toimenpiteisiin

taksinkuljettajan ajolupa perustuu meidän kansalliseen lainsäädäntöömme ja muutosta viivytti ikäkuljettajien lääkärintarkastusten kehittäminen mihin eduskunta raskaan kaluston esityksen yhteydessä ansiokkaasti kiinnitti huomiota

poliittisilla päätöksillä me voimme joko tukea tai torjua uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa osaamista ja katoavien teollisten työpaikkojen korvaamista uusilla

millä tavalla hallitus varmistaa ettei nyt näillä uusilla linjauksilla romuteta työpajoissa luotuja hyviä työharjoittelun ja työelämävalmennuksen käytäntöjä

jos mietitään tätä kompensaatiota kokonaisuutena niin sen takiahan me teemme parastaikaa työtä selvittääksemme ne parhaat ratkaisut millä me aidosti tuemme sitä että teollisuus säilyy ja työpaikat säilyvät tässä maassa ja sitä työtä tehdään koko ajan ei niin että me roiskimme joitain tukia jonnekin tietämättä mihin ne vaikuttavat ja mitä se kokonaisprosessi saa sitten aikaan

on paikallaan vielä kerran miettiä laajasta näkökulmasta ja luoda suomeen sellainen kansallinen strategia jossa niin viherkaulustyöpaikat energiantuotanto kuin talouslaman ja ilmastonmuutoksen torjuminenkin kytketään selvästi yhteen

taksinkuljettajien perus ja jatkokoulutuksessa esitetään matkustajien avustamista ja turvallisuudesta huolehtimista koskevaa osuutta kehitettäväksi käytännön harjoituksilla ja lääkärintarkastuksessa huomioitavaksi kuljettajan toimintakyky

nämä vaatimukset koskevat toki kaikkia kuljettajia iästä riippumatta mutta erityistä huomiota niihin kiinnitetään iäkkäämpien kuljettajien kohdalla

ikäkuskien ajolupa olisi voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja luvan hakijalle tai sitä uudistavalle on tehtävä iäkkään kuljettajan laajennettu lääkärintarkastus jossa otetaan huomioon kaikki ikääntymisen vaikutukset

jäänmurtokapasiteetti hoidetaan nyt tämän hallituksen päätöksillä eteenpäin jo tämän syksyn kuvioissa

mutta kun ollaan kymmenen vuoden takamatkalla liikenteessä ja velkaa on raiteistolla miljardin verran ja saman verran maantiestöllä niin minä veikkaan että siinä loppuvat edustaja soiniltakin eväät kesken vaikka kuinka kovasti puhaltaa rahapussi pullollaan kohti seuraavaa hallitusta

yläikärajan takia menetetty lupa on saatavissa takaisin kuten uudistettaessa mutta se edellyttää suoritetun jatkokoulutuksen ja asianmukaisen lääkärinlausunnon

siinä on oikeasti työtä ja tekemistä tälle hallitukselle ja seuraavalle hallitukselle että sitä korjausvelkaa korjataan ja myös alempi tieverkko laitetaan kuntoon mutta sitä ei rahattomana tehdä

syyskuuta ja tässä otetaan aikaa siihen tarvittaviin rekisterimuutoksiin ja myös tähän toimintakykytarkastelun valmisteluun että ollaan asianmukaisessa tilassa kun lainsäädäntö voimaan astuu

ja toki me teemme sekä suunnittelussa että hankkeiden edistämisessä kaikkemme että me pystymme toteuttamaan ne yhteisesti sovitulla tavalla

elikkä pyritään hakemaan järkeviä pitkäjänteisiä ratkaisuja joilla turvataan lauttaliikenne niin että myös sitä kalustoa uskalletaan uusia ja ehkäpä myös niillä innovatiivisilla ratkaisuilla mistä meillä oli toimikunnan kanssa viime viikolla ilo keskustella palvelutasoa kehittää

esityksessä on laajasti huomioitu sekä taksiliiton että myös vammaisjärjestöjen vaatimukset kuljettajien kokonaisvaltaisista edellytyksistä matkustajien avustamiseen kaikkinaisissa tilanteissa

edustaja kettunen ehkä toivoo että puolisot voisivat vahtia miehiänsä tai naisiansa haluamansa tavan mukaisesti satelliiteilla mutta koko satelliittipaikannuksen perustahan lähtee siitä että satelliitit seuraavat mitä teillä tapahtuu elikkä eivät seuraa ihmisiä vaan autoissa on tällainen pieni mikrosiru joka kerää sen tiedon sinne henkilön omaan autoon

esityksen ei arvioida vaikuttavan taksiyrittämiseen taksiluvan nojalla harjoitettavaan kokonaistoimintaan johon muun muassa ajovelvoite liittyy

jos pelkällä rakkaudella valtionrautatiet raideinfra hoidettaisiin kuntoon niin minähän olisin jo rakastanut ne kolmessa kuukaudessa ihan niin kuin täydellisiksi mutta kun siihen tarvitaan rakkauden ja intohimon lisäksi myös rahaa

taksiliikennelaissa ajovelvoite on lähtökohtaisesti kaikilla taksiluvan haltijoilla eivätkä iäkkäämmät yrittäjät voi ikänsä perusteella päästä yhtään sen vähemmällä

arvoisa herra puhemies

kabotaasiin liittyy runsaasti pimeää harmaata taloutta

arvoisa rouva puhemies

asiakasmaksukattojen yhdistämisestä on käyty keskustelua jo vuosien ajan

näkeekö liikenneministeri vehviläinen järkevänä toteuttaa tullin tuottavuusohjelmaa nykymuodossaan kun se karsii myös mahdollisuuksia kabotaasin seurantaan

meillä todellakin on työryhmä joka selvittää asiaa hallitusohjelmakirjauksen perusteella on ko löydettävissä uudenlaisia ratkaisuja liikenteen hinnoittelemiseksi ei niin että tehtäisiin uutta maksua toisen päälle vaan uudistettaisiin koko järjestelmä

meillä on tarvetta uusia raideverkostoa vahvistaa raidepohjia uudistaa kannatinlankoja uudistaa asetin ja ohjauslaitejärjestelmää ja sinne tarvitaan satoja miljoonia euroja

minkälainen suhtautuminen ministereillä on asiakasmaksukattojen yhdistämiseen ja onko vielä tällä hallituskaudella tulossa lakimuutosta

kuljettajien ajoluvan osalta taksinkuljettajan yläikärajan poistamista koskeva esitys koskee taksia kuljettavia ja heiltä vaadittavan taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksiä ja kuljettajana voisi toimia yläikärajasta riippumatta edellyttäen että ajoluvan edellytykset täyttyvät

arvoisa herra puhemies

rahat puuttuvat koko siitä kehyksestä

sitä ei pysty lähtemään sanomaan mistä yksittäisestä hankkeesta vaan koko siitä hankelistasta sen toteuttamisesta ja järkevästä eteenpäin hoitamisesta

liikenne ja viestintäministeriö ei ole valmistellut tätä muistiota eikä myöskään antanut mandaattia minkään miljardileikkauslistan tekemiselle

toivoisin niin että kun käydään läpi yksittäisiä yhteysvälihankkeita niin huomioitaisiin uusi liikennepolitiikka joka haluaa katsoa koko liikennejärjestelmää kokonaisuutena

kyllä nämä vaatimukset edellyttävät hyväkuntoisia työkykyisiä ihmisiä joilla on hyvä kuulo hyvä näkö he pystyvät auttamaan kaikenkuntoisia ihmisiä

perusajatus on se että sillä samalla rahalla minkä me käytämme tänä päivänä pystytään saamaan enemmän ja toteuttamaan hankkeita myös alueellisesti tasapainoisemmin ja tasapuolisemmin

elikkä sellaiset jutut mitä tuolla leviää että nyt se kyllönen mahdollistaa sen että kuurot ja sokeatkin saavat ajaa taksia eivät kyllä pidä paikkaansa tällä nykykalustolla

tietysti täytyy muistaa se että tämä lisäaika mikä otettiin raskaan kaluston päätösten jälkeen liittyi nimenomaan siihen että saadaan se koneisto ansaitsemaansa kuntoon mitä eduskunta oli edellyttänyt että ne meidän lääkärintarkastukset ovat sillä tasolla ja myös tutkitaan ja selvitetään pystyykö ihminen suorittamaan raskaita siirtoja erilaisia asiakkaiden avustamisia ja niin edelleen ettei synny tilanteita joissa sitten sekä kuljettajalle että kuljetettavalle syntyy vaaratilanteita

kuten valtiovarainministeri urpilainen jo vastasi hallitus yhteisesti päättää maaliskuun kehysriihessä siitä mitä me yhteisesti päätettynä asian suhteen teemme

liikenneministerinä tietysti teen kaikkeni että pystyn pitämään kiinni siitä hankelistasta mutta kuten täällä jo useamman kerran sanottiin me yhteisesti päätämme siitä tulevassa kehysriihessä

tässä reilun kolmen kuukauden aikana ministerinä toimiessani olen havainnut sen että koko suomalaisen järjestelmän joukkoliikenteen ytimessä ei ole ollut pitkään aikaan valitettavasti se asiakas